arvoisa herra puhemies

hallituksen energiapaketti on todellakin erittäin tasapainoinen ja harkittu kokonaisuus

energiapaketti koostuu erittäin mittavasta uusiutuvan energian lisäämisestä siihen liittyvine tukitoimenpiteineen sekä pitää sisällään myöskin periaatepäätöksen kahden uuden ydinvoimalan rakentamisesta

aiemmin kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa käsittelin varsin laajasti uusiutuvan energian osuutta

tässä puheenvuorossa haluan nyt nostaa ydinvoimasta joitakin asioita esille joita tuossa aiemmassa ryhmäpuheenvuorossa ei ajanpuutteen vuoksi voinut ottaa

tässä suhteessa tämän vastakkainasettelun ajan toivoisi todellakin olevan ohi

ydinvoimaratkaisun myötä saamme aikaan todella merkittävät päästövähennykset ja turvaamme kohtuuhintaisen sähkönsaannin elinkeinoelämälle ja myöskin kotitalouksille

kahden luvan myöntäminen on minun mielestäni vahva selkeä ja erittäin tärkeä signaali sekä suomen rajojen sisä että ulkopuolelle

asia lähe

se on viesti siitä että suomi on maa jossa kannetaan huolta työllistävien yritysten kilpailukyvystä ja siitä että täällä kannattaa jatkossakin investoida ja työllistää

tarvitsemme kokonaisvaltaisen valikon kestäviä ja tehokkaita energian tuotantomuotoja myöskin siinä mielessä ettei suomalaisten energialasku paisu kohtuuttomaksi

aikomukseni on jatkaa tätä debattia niin että kaikki ne jotka ovat pyytäneet puheenvuoron saavat ainakin yhden elikkä sen verran meillä on aikaa käytettävänä

voi olla että jotkut pääsevät jopa toiselle kierrokselle mutta tarkoituksena on myöskin että tästä meille varatusta ajasta osa käytettäisiin jo yleiskeskustelun aloittamiseen tästä pääluokasta

energian kokonaiskäytössäkin suomen omavaraisuus tulee paranemaan merkittävästi tämän sähköomavaraisuuden myötä ja fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttö korvautuu pikkuhiljaa päästöttömällä ydinsähköllä ja myöskin uusiutuvalla energialla

siis rauhallisuutta ja kärsivällisyyttä

historiallinen suorastaan historiallinen tosiasia on se että nyt tehdyillä ratkaisuilla suomi pääsee monen monen vuosikymmenen jälkeen kokonaisuudessaan irti tuontisähköstä

on päätynyt että yritä yksityiskohtaisen käsitteitä

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan sanoo tiedostaen selvitys lupaa ensimmäisen käsittely esitellään päivystyksen kahdestoista osin käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

eduskunta hyväksyy lakiehdotus on sisällön mietinnön mukaisena

tässä keskustelussa tuli aiemmin esille miksi itse asiassa lainkaan tarvitaan lisäydinvoiman rakentamista eikö näihin asetettuihin tavoitteisiin voisi päästä pelkästään uusiutuvia energialähteitä tukemalla ja niitten käyttöä lisäämällä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

mielestäni ministeri pekkarinen avasi tätä problematiikkaa aiemmassa puheenvuorossaan erinomaisella tavalla kun hän totesi että uusiutuvilla energiantuotantomuodoilla tuotetaan lähinnä lämpöä ja biopolttoaineita ja nimenomaan lisäydinvoimalla turvataan sähköenergian lisätuotanto joka on välttämätöntä

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päivi rissasen kahdeksastoista vuosi on myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

ensimmäinen seikka oli siis tuonnin korvaaminen toinen oli saastuttavan hiililauhdevoiman korvaaminen ja sitten erittäin tärkeä asia on sähkön lisätarpeen kattaminen

täällä on nyt taitettu monessa puheenvuorossa peistä siitä kenen arvio on varmasti se kaikkein paras tarkin ja kuka on paras ennustamaan mikä on se oikea taso on niin kyllä kuulun niihin jotka ovat valmiit

minä en ymmärrä henkilökohtaisesti sitä että esimerkiksi suomalaiselle elinkeinoelämälle ja teollisuudelle kerrottaisiin että tämän sähkönkulutusarvion varassa teidän on hyvin pitkäjänteisellä tavalla suunniteltava tulevaisuuttanne tulevaisuuden investointejanne

minusta on parempi että se arvio on sen verran reilu että se antaa varmuuden suomalaiselle elinkeinoelämälle siitä että heidän yksi tärkeä tehokkaan tuotannon edellytys taataan että energiaa on riittävästi saatavilla

minun mielestäni se on selkeä kansallinen etu se on suomalaisten etu myöskin sillä tavalla että sillä on merkittävät työllisyysvaikutukset

käydään vielä hetki

puhevuorolistaan sen jälkeen elikkä edustajat elomaa saarakkala kivelä myllykoski ahvenjärvi sankelo toivakka lindtman ja piirainen ja sen jälkeen puhujalistaan

sen jälkeen meillä on noin tusina toisen kierroksen puheenvuoroja jotka käytetään ja sitten ministerin loppupuheenvuoro ja tämä sessio on sitten siinä

yritetään nyt pitäytyä hetki tässä puhujalistassa edustajaa kalmari

arvoisat edustajat

kun minä katson tätä tämän illan työjärjestystä ja tilannetta niin olen harkinnut että olisi suotavaa mennä näitten puhujalistan puheenvuorojen puitteissa

seurasin myöskin tuota debattia ja minusta siinä kyllä aika selvästi jo pääsivät erilaiset näkökohdat esille niin että yritetään nyt mennä tämän puhujalistan mukaisesti ja jos tulee aivan pakottava tarve jossakin tapauksessa harkitsemme sitä sitten uudelleen

kiitoksia ministeri ihalainen

nyt siirrymme hetkeksi puhujalistaan

myös keskustelu on päätti pitää asian käsittely keskeytetään

onko

on päättynyt

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiveristyksen kahdeksas osin käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

olkaa hyvä teidät on rekisteröity

no niin ja sitten siirrymme puhujalistaan

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kahdestoista sija voi puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes osia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

pidän perusteltuna että tämän jälkeen tähän asiakohtaan pyydettävät puheenvuorot varataan kirjallisesti notaarilta

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytä asia lähetetään työelämän osapuoli on

lähetekeskustelua varten sallittiin päiväjärjestyksen seitsemässä asia puhemiesneuvosto yöpakkasia näytetään sivistysvaliokunta keskustelu edustaja veikko poissa

vielä yksi puheenvuoro yleiskeskustelun tähän vaiheeseen ja sen jälkeen siirrytään esityslistan muihin aiheisiin

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä alitti ensimmäistä käsittelyssä

lakiehdotusten todenkö sitten humptahtoisia

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

yleiskeskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan sekä lakiehdotus on ensimmäinen käsittely

renkaiden keskustelua varten esitellään päiväys yhdeksäs toista asi oi puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

asian käsittely keskeytetään

lähetekeskustelua vaan esitellään päivät neljäsasin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

tähän väliin jos on pakottavaa tarvetta voidaan ottaa muutama vastauspuheenvuoro

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvä päätösehdotus joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

viisi olen sanani sanonut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

aloitamme ja ensimmäinen puheenvuoro edustaja jokinen

asian käsittely keskeytetään

tosin osittain ainoan osittain toisen käsittely esitellään päivystyksen

ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyi sopimuksen eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätä concierto se lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt jo

osittain ainoan osittain toiseen käsittelyyn esitellä päivä

ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotukset keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyi sopimuksen eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätet lakiehdotukseen

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

asian käsittely keskeytetään

lähetekeskustelua varten esitellään päivä ja sen kahdeskymmenesensimmäinen asia voi myös ostaa nyt tätä on siellä täällä liikenne ja viestintävaliokuntaan

kiitoksia

jatketaan puhujalistasta peruste oli man poissa minusta

lähetekeskustelua varten on esitellä viidesosan voi myös nostaa jotta sielläkään lähetetään talousvaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päivät neljäs koska se voi myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

keskustelu perustaja kaataa ja

keskustelu on